merkittävä osuutensa energiapaletissa on uusiutuvan energian ratkaisuilla niin tuuli aurinko kuin bioenergiallakin

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa niiden työllistäviä vaikutuksia kotimaisuutta ja hajautettua luonnetta

keskustelu pää tai puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään asia lähettää tarjous valiokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava

arvoisa puhemies

viime aikojen tutkimuksissa on todettu että juutalaisyhteisön piirissä euroopassa koetaan antisemitismin selkeästi lisääntyneen

paperin ja kartongin kysynnän vaihtelut ovat heijastuneet voimakkaasti alan yritysten toimintaan suomessa ja kaikkialla länsimaissa

pöydällepanoa varten esitetään päällystksen uudessa asia kuin miesjaosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kas myös toinen kuudetta kakstuhatyksitoista pidettävään toiseen täysistunto hyväksyttäneen että hyväksyttyyn samoin päivän sen seitsemäs asia

tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta on keskeinen tekijä siinä että uusiutuvan energian hinta alenisi kilpailukykyiseksi muiden energiavaihtoehtojen kanssa

haasteita ovat tuoneet tiettyjen paperilaatujen kysynnän heikkenemisen lisäksi erilaiset kilpailukykykysymykset sekä raaka ainetuotannon siirtyminen trooppisiin maihin

onko hallitus valmistautunut tukemaan eun yhteisiä antisemitismin vastaisia toimia sekä painottamaan kahdenkeskisissä keskusteluissa antisemitismin vastaisten toimien tarpeellisuutta erityisesti näissä maissa

sähköenergian varastointiin ei ole toistaiseksi olemassa taloudellisesti järkevää ratkaisua mikä rajoittaa tuuli ja aurinkoenergian käytettävyyttä

oman erityishaasteen maamme paperiteollisuudelle muodostaa myös yhteisvaluutta euron kurssikehitys

arviot vaihtelevat siitä kuinka nopeasti ja mille tasolle hintojen lasku tasaantuu ja miten sähköenergian varastointitekniikka kehittyy

maamme metsäteollisuuteen liittyvä erityispiirre on suomen metsänomistuksen rakenne ja sen mukanaan tuomat haasteet kuten metsätilojen pieni koko ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset

vaihtoehto fennovoiman hankkeelle perustuu käytännössä toiveille että uusiutuvan energian hyödyntäminen tulee entistä kokonaisedullisemmaksi

mekin haluamme sitä mutta toisaalta ymmärrämme että kaupalliset toimijat haluavat vuosikymmeniksi varmistaa energiansaantinsa kilpailukykyiseen hintaan eivätkä uskalla luottaa näihin kehityskulkuihin

arvoisa puhemies

on ilmeisesti täysin mahdollista että kaivosyhtiö jossain vaiheessa ajautuu konkurssiin ja tuotanto lakkaa mutta tämähän ei kuitenkaan tarkoita sitä että ympäristöhaitat häviävät

retkeilyyn metsästykseen ja erityisesti kalastusmatkailuun sisältyvä potentiaali suomen matkailuelinkeinon ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden kannalta on merkittävä

hallituksen esitys valtion tieto ja viestintätekniikkaan liittyvien hallinnollisten rakenteiden järkiperäistämiseksi ja keskittämiseksi on enemmän kuin tervetullut

arvoisa puhemies

miten hallitus on huomioinut ympäristövahinkojen vaikutukset talvivaaran mahdollisessa selvitystilassa ja tuleeko hallitus asettamaan joitain ehtoja yhtiön mahdolliselle lisäpääomittamiselle ympäristövahinkojen torjumisen näkökulmasta

olemme tässäkin salissa monesti jo keskustelleet siitä kuinka esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmien hajanaisuus haittaa palvelujen laadullista kehittymistä ja palvelutuotannon tehostumista

meidän tulisi vahvistaa metsäalan ja bioteknologian houkuttelevuutta jotta saamme jatkossakin osaavia nuoria tälle kansantaloutemme kannalta tärkeälle tulevaisuuden alalle

pidämme merkittävää suomalaista enemmistöomistajuutta tärkeänä

tällä alueella asiat ovat tosin menossa hyvään suuntaan esimerkiksi kelan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja eräiden muiden keskeisten valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä kehitettävien kanta palvelujen myötä

laitoksen tuottamasta sähköstä kuitenkin kolmasosa kuuluu venäläiselle osaomistajalle mutta laitoksen tuotanto korvaisi muiden muassa venäjältä ostettavaa sähköä

vanha mutta uusiutumisen kautta erittäin potentiaalinen kasvuala on suomen metsäteollisuus mutta uusiutuminen vaatii panostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen

nyt olemme siis viimein ymmärtäneet että hajanaisuus ei poistu muulla kuin avaintoimintojen keskittämisellä

näitä toimia ovat yhteisten arkkitehtuurien suunnittelu tietorakenteiden ja rajapintojen standardointi yhteiskäyttöisten tietoväylien rakentaminen ja myös erittäin keskeisten kyberturvallisuuteen liittyvien kysymysten hallinta

katsotteko että panostukset metsäsektoria tukevaan tutkimukseen innovaatiotoimintaan ja huippuosaajien koulutukseen ovat tarkoituksenmukaisella tasolla ja oikein suunnattuja

fennovoiman laitos voi tarvittaessa käyttää eri puolilta maailmaa ostettua polttoainetta eikä siinä muodostu huoltovarmuutta vaarantavaa riippuvuutta

kauppasuhteita venäjään mielestämme tulee rakentaa vuosikymmenien aikajänteellä eikä esimerkiksi nyt vallitseva ukrainan kriisi saa määrittää ratkaisua

metsänhoidossa on huomioitava tasapuolisesti niin hakkuumahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kuin myös lisääntyvät vapaa ajan käyttömahdollisuudet

jos näillä alueilla päätöksenteko taloudellinen vastuu hankintavastuu toimintojen toteutus ja ylläpito ovat hajallaan ei lopputulos voi olla muuta kuin kallis ja huonosti toimiva sillisalaatti

osaamistahan meillä tässä maassa kyllä löytyy tuotantopuolella yllin kyllin mutta tietotekniikkayritysten osaaminen tähtää luonnollisesti yrityskohtaisen tuloksen maksimointiin

syynä ovat erilaiset arviot vaihtoehtoisten ratkaisujen tulevasta kehityksestä teknisestä realistisuudesta sekä kustannuksista verrattuna fennovoiman hankkeen järkevyyteen

osaamista on puuttunut ostajapuolelta

hajanainen hallinto on tarjonnut yrityksille hyvät mahdollisuudet tehdä tulosta tietoteknisillä tuotteilla mutta ilman tarvittavaa koordinaatiota lopputulos ei koko yhteiskunnan kannalta ole ollut paras mahdollinen

joka tapauksessa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa ennen kaikkea eroon hiilidioksidia ja muita ilmastokaasuja tuottavista ja siten ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista energianlähteistä

oikeanlaiset ja kaikkia toimijoita velvoittavat avoimet standardit ovat välttämättömyys toimiville markkinoille joilla yksittäiset sovellusten tuottajat vapautuvat antamaan panoksensa yhteisen hyvän eteen

kansainvälisiä sopimuksia ja eu tason ilmasto ja energiapoliittisia linjauksia ja muita säädöksiä laadittaessa tulee meidän puoluetaustasta riippumatta edistää kansallista etua ja vahvistaa suomen mahdollisuuksia hyödyntää täysimääräisesti sen tärkeintä luonnonvaraa

arvoisa puhemies

kannatan osaltani lämpimästi hallituksen esitystä ja myös jatkossa samansuuntaisia toimia joilla suomi nousee takaisin edelläkävijämaaksi tietotekniikkaa tehokkaasti turvallisesti ja kansalaisen kannalta laadukkaasti hyödyntävien julkisten palvelujen kehittäjänä

asiaa on tarpeetonta suomessa liikaa dramatisoida mutta euvenäjä suhteiden muutokset ja käynnissä olevan kriisin vaikutukset heijastuvat koko itämeren alueelle

tiettävästi ruotsi tulee päivittämään omia puolustuspoliittisia linjauksiaan ukrainan tapahtumien johdosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

turhan monta kertaa on väyläinvestointeja suunnattu uudelleen hallituksen silmälasien linssien värin ja ministerien asuinseudun vaihtuessa

yrittäjät kokevat tukijärjestelmän monimutkaiseksi ja hyvin kankeaksi

onnistunutta liikennepolitiikkaa ei suomen kokoisessa pitkien etäisyyksien maassa voida tehdä paikallisista tai maakuntatason int resseistä lähtien

hallitusohjelmassa todetaan

lisäksi todetaan että eun alue ja rakennepolitiikan hallinnon toimivuus arvioidaan ja menettelytavat yksinkertaistetaan

arvoisa puhemies

miten hallitus aikoo edistää näiden tavoitteiden toteutumista

eun pääperiaatteisiin kaikessa ulkoisessa toiminnassa sisältyy ihmisoikeuksien ja perusva pauksien demokratian sekä oikeusvaltion kunnioittaminen

samalla kun liikenneinfran ylläpitoon suunnataan lisäpanostuksia sitoutuu hallitus myös pitkään valmisteilla olleiden tärkeiden uudishankkeiden toteuttamiseen

näihin sisältyy muun muassa rajaseudun liikenteen sujuvoittaminen

osana ihmisoikeuksia se on jäänyt vähäiselle huomiolle vaikka kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä elää maissa joissa uskonnonvapautta rajoitetaan

rekkaliikenne itärajan tuntumassa helpottuu haminan ja itärajan välisen moottoritien myötä

haluaisin kysyä ministeriltä onko meillä mietitty tällaisen skenaarion toteutumisen mahdollisuutta ja millaisiksi arvioitte sen vaikutuksia suomen talouden näkökulmasta

molemmat ovat oleellisia liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja meille niin tärkeän venäjän kaupan sujuvoittamiseksi

suomen ekumeeninen neuvosto on ulkoministeriön rahoituksella selvittänyt uskonnonvapauden johdonmukaista integroimista suomen ulkopolitiikkaan

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu positiivisesti raideliikenteen kehittämishankkeisiin ei vähiten raideliikenteen kiistattoman ympäristöystävällisyyden vuoksi

lisäksi tulee luoda uudenlaista eu yhteistyötä jolla voidaan tehostaa uskonnonvapauden ajamista kansainvälisesti ja ottaa kumppaneiksi myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita

arvoisa puhemies

liikennettä on kehitettävä pragmaattisella otteella eikä harvemman asutuksen seuduilla esimerkiksi veroratkaisuin pidä rangaista välttämättömästä yksityisautoilusta työpaikoille ja palveluiden ääreen

julkisuudessa esitetään usein vaatimus uskonnollisesta neutraaliudesta siitä että yhteiskunnan julkisivu pitäisi ikään kuin siivota puhtaaksi kaikesta uskontoon viittaavasta

arvoisa puhemies

maantieteellisesti suomi on kaukana miltei olemattomien maayhteyksien päässä euroopan ytimestä ja vientiteollisuutemme päämarkkina alueista

elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää että meriyhteydet ja sisäiset kuljetusväylät satamiin ja muihin viennin portteihin toimivat hyvin

arvoisa puhemies

sen sijaan varsin vaatimattomalle huomiolle ovat jääneet monet muut tärkeät asiat kuten romanien lasten ja vammaisten oikeudet sekä jo mainittu uskonnon ja omantunnonvapaus

satamien sekä niitä palvelevan maantie ja rataverkoston tehokas toiminta on liikennepolitiikassamme korkeimman prioriteetin asioita

on tärkeää että suomi pikimmiten ratifioi ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja hallitus tuo loput ratifioinnin edellyttämät lakimuutokset eduskunnalle

on häpeällistä että suomi kuuluu niihin harvoihin euroopan maihin joissa ei terveydenhoitohenkilöstölle suvaita omantunnonvapautta raskaudenkeskeytyksiin

tavaraliikenteelle rakennettava lisäraide hyvinkääriihimäki välille helpottaa pääradan liikennepainetta

romanit ovat euroopassa suuri etninen ryhmä jonka ihmisoikeuksia on loukattu vuosisadat eikä heidän asemansa parane ilman selkeitä yhteiskunnallisia ratkaisuja

ja tässä yhteydessä todettakoon että eun tulevan rikkidirektiivin myötä hallituksella on todellakin nyt erityinen syy kantaa huolta vientiteollisuutemme merikuljetusten kustannuksista

eu maista etenkin romania ja bulgaria ovat kääntäneet selkänsä oman maan heikoimmille

hyvin hoidetut turvalliset meriväylät korkealuokkainen satamainfra ja suomalainen työ yhdistettynä optimoituun toimintatapaan on yhdistelmä jolla tuemme viennin kilpailukykyä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa

suomen tulee toimia aktiivisesti ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi

valmisteilla oleva ihmiskauppalaki tulee todella tarpeeseen jotta saadaan uusia välineitä ihmiskaupan vastaiseen työhön ja uhrien auttamiseen

lopuksi haluan kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta kannustaa hallitusta selonteossa luvatun erillisen ja yhtenäisen meristrategian luomiseen

onnistuneen politiikan perustaksi tarvitaan ymmärrys siitä mikä eu on ja mitä se voi tulevaisuudessa olla sekä siitä mitä eu ei ole

me tarvitsemme kipeästi yhtenäistä meripolitiikkaa johon nyt monelle eri hallinnonalalle levinneet meritoiminnot kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi